tarvitaan ongelmien ennaltaehkäisyä matalan kynnyksen mielenterveysapua ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden riittävää resursointia tällä hetkellä niille on pitkät jonot

tänään on kuultu hyvää keskustelua tässä salissa ja kaikki ovat todenneet sen että tilanne on tiukka ja tulee jatkumaan samanlaisena seuraavina vuosina

täytyy todeta että harmittaa se että tässä vaiheessa vaalikautta emme ole pystyneet viemään näitä tärkeitä rakennepoliittisia asioita eteenpäin sillä vauhdilla kuin alun perin kuvittelimme

oppimisvaikeuksista kärsivien lasten määrä lisääntyy jatkuvasti

kun koululuokat ovat ylisuuria opettajat eivät pysty riittävästi ottamaan huomioon oppilaiden erilaisia tarpeita

tärkeää on kuitenkin ymmärtää tämä kestävyysvajeen paikkaamisen tarve ja se että nyt me joudumme tekemään tiukkoja päätöksiä vaikka emme niin haluaisikaan välttämättä tehdä

turhaan

arvoisa puhemies

nythän on hyvä tilanne sikäli että lähes kaikki edustajat kaikista puolueista ovat olleet samoilla linjoilla ja siinä mielessä ensi vaalien jälkeen meillä varmaankin tulee auvoisat ajat koska kaikki ovat ymmärtäneet tilanteen ja haluavat pelkästään hyvää

työvoimakoulutukseen on saatava lisää rahaa

aikuis ja täydennyskoulutuksen resursseja on lisättävä muuten on uhkana se että aikuiset hakevat nuorille tarkoitettuun ammatilliseen perustutkintokoulutukseen kun työtön voi nyt saada opiskeluajalta työvoimapoliittista tukea

tarkemmin niistä sitten okmn asioiden kohdalla huomenna tai keskiviikkona mutta hyvää on siis se että lastentarhanopettajien koulutusta lisätään samoin sosiaalityöntekijöiden koulutusta

on suotavaa että seuraavalla hallituksella kuten sivistysvaliokunta edellyttää on raportointivelvollisuus siitä kuinka nämä leikkaukset tulevat meidän nuorisoamme kohtelemaan

hyvää oli myös tänään kuulla valtiovarainministeri rinteen lupaus siitä että turvakotien rahoitus varmasti tullaan pitämään sillä tasolla minkä se tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan

ilolla kuuntelin edellisen edustajan toivomusta siitä että muut lähtisivät näihin kokeiluihin mukaan

olen varma että meillä kaikilla täytyy olla mahdollisuus kaikenlaisen uuden toimintatavan harkintaan seuraavina vuosina

olemme siinä tilanteessa että emme voi yksiselitteisesti sanoa millekään ei vaan on otettava todellakin yhteistyössä lusikat kauniisiin käsiimme ja mietittävä kuinka sitä soppaa saataisiin paremmin jaetuksi

se voi olla näkyvää

totta kai yritys voi oman liikevoittonsa varoin palkata nuoria työntekijöitä siinä missä aikaisemminkin ennen näitä keinotekoisia yritystukia

jopa melkein itsekin alan uskoa niin vakuuttavasti hän kertoi alan uskoa siihen että maassa on kaikkien aikojen paras hallitus ja kaikkien aikojen viisain hallitus ja niin edelleen

asialla on toinenkin puolensa ja nyt meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tosiasiassa siihen että meidän lapsillamme olisi tulevaisuudessakin paremmat mahdollisuudet selviytyä elämästä

viis siitä minkä värinen hallitus meillä on mutta jos tällä hetkellä vallassa olevat ymmärtävät asian tärkeyden niin he kyllä myös kiinnittävät tähän asiaan huomiota ja lähtevät mukaan tähän aloitteeseen

heinonen kehui moneen kertaan tämänhetkistä opetusministeriä ja hänen edeltäjäänsä niin varmasti myös he ymmärtävät asian järkevyyden ja lähtevät viemään sitä eteenpäin

arvoisa puhemies

näin varmasti on mutta niin puhumme tietenkin mekin ja toisaalta ei voida olettaa että puhuisimme tässä salissa ainoastaan niistä asioista joista meillä on omakohtaista kokemusta

mitä tulee tähän miksi demarit eivät ole tehneet sitä tai tuota muistutan teitä arvoisat porvarit muistutan teitä siitä että meillä on taloustilanne tällä hetkellä aivan toinen kuin se on ollut aikaisemmin

tässä olisi yksi keino estää niitten ratkaisujen tekeminen jatkossa

ennen kuin ed

heinonen ehtii kolmannen kerran puolen tunnin sisällä kerrata nämä luvut mitä hieno historiallinen hallitus on tehnyt niin sanon vielä toisen kerran että me tuemme näitä kaikkia hyviä asioita

me tarvitsemme toisenlaisia ohjauskeinoja aivan kuten täällä kollegat keskustasta ovat sen ymmärtäneet että me tarvitsemme voimakkaampia keinoja kuntiin jotta tämä ongelma tämän taloustilanteen edessä tulisi paremmin hoidetuksi

salo kysyi aikaisemmin siitä mitä nämä tulevat maksamaan niin kyllä luotan myös siihen että kykypuolue valtiovarainpuolue pystyy selvittämään asiallisesti sen mikä tämä kustannusvaikutus tulee olemaan

totta kai se on suuri mutta tässä puhutaan nyt arvoista ja puhutaan nimenomaan siitä mitä nämä heitteille jätetyt ja nämä huonosti koulussa menestyvät lapset tulevat maksamaan paitsi yhteiskunnalle myös heidän vanhemmilleen ja ennen kaikkea heille itselleen ed

salo

arvoisa puhemies

totta kai meidän puolueemme puheenjohtaja on aloitteen linjoilla aloitteen takana ja ikävä kyllä meillä on sellainen tilanne tällä hetkellä että me emme voi ensi vuonna toteuttaa yhtään mitään näistä asioista

toivoisin että keskusteltaisiin enempi siitä minkälaisia opetusryhmiä me haluamme lapsille mitä me haluamme lapsille sen sijaan että ed

ottakaa niistäkin onkeenne kuten olen sanonut tänään jo monta kertaa meidän ideamme ja ajatuksemme ovat vapaasti käytettävissä myös tässä perusopetuksen ryhmäkokoasiassa

valtiontalouden kehykset tuleville vuosille on tärkeä linjapäätös sidotaanhan sillä melko tiukasti kaikki menot tiettyjen raamien sisään

kehysbudjetointi otettiin käyttöön edellisen porvarihallituksen aikaan

tulipa kehyskaudella eteen millainen välttämätön uudistus tahansa se typistyy kehyksiin

puhemies

hallitus laiminlyö velvollisuutensa taistella köyhyyttä vastaan

on keveästi verotettujen pääomatulon saajia

on matalapalkkatukikokei luja joissa tuki myönnetään työnantajalle ei pientä palkkaa saavalle työntekijälle

hallitus ei ole jättänyt riittämättömillä valtionosuuksilla vain kuntia pulaan vaan hallituksen toimettomuus on suistanut suomalaiset perheet lapset ja nuoret tilanteeseen josta joudutaan tulevina vuosina maksamaan suuria laskuja

peruspalveluissa tehdyt säästöt aiheuttavat moninkertaisia kuluja toisaalla tuonnempana

valtio ei voi jättää kuntia pulaan vetoamalla valtionvelan kasvuun

kansantalouden kannalta on edullisempaa vaikka kasvattaa velkataakkaa muutamalla sadalla miljoonalla kuin jättää kunnat rämpimään talousahdinkoon

yksi keino siihen on jätevero jonka tuotto pitää ohjata kunnille

pääomatulojen verotuksen kiristämistä ja siitä osuuden ohjaamista kunnille pitäisi ryhtyä pikaisesti valmistelemaan

mikäli kuntien veropohjaa ei laajenneta paine kunnallisverojen nostamiseen kasvaa entisestään

yhä ikäviäkin uutisia lomautuksista ja irtisanomisista saamme mutta viimeksi tänään työministeri ihalainen on kertonut työttömyyslukujen pikkuhiljaa menevän parempaan suuntaan ja ensi vuodelle on odotettavissa niihin jo laskua

nykypäivän suomessa ei tulisi olla tässä määrin työsuhteita joilla työssä käyvä ei pysty elättämään itseään tai perhettään eikä suunnittelemaan tulevaisuuttaan suuressa epävarmuudessa

osa aikaisia työsuhteita tulisi enenevässä määrin muuttaa kokoaikaisiksi ja nollatyösopimukset kieltää mahdollisimman pian kokonaan

voidaan myös pohtia sitä minkälainen työttömyystilanne maassamme olisi jos tämä hallitus ei olisi ottanut työllisyyspolitiikkaa kärkihankkeekseen vaan jäänyt tuleen makaamaan ja globaalien virtausten vietäväksi

tämä hallitus on onneksi osannut tasapainoilla leikkausten ja lisäpanostusten välillä

erilaisin rahoitusmuodoin on pyritty varmistamaan että innovatiivisten uutta luovien ja ulkomaille tähtäävien yritysten kasvu ei näivety rahoituksen puutteeseen

työttömyysaste on onneksi koko kriisin ajan pysynyt maassamme alle kymmenessä prosentissa ja tästä kiitos kuuluu hallituksen määrätietoisille otteille työllisyyspolitiikassa

kokonaan vaille jäävät pitkäaikaistyöttömyyden ja ikääntyvien työttömien hoitoon liittyvät toimet mistä nyt alkaa näkyä huolestuttavia merkkejä

työvoimapolitiikan määrärahojen tasoa tarkasteltaessa suomi jakaa oecd tilastossa jumbosijan yhdessä belgian ja itävallan kanssa

eu komission poikkeussäännösten perusteella tulee suomessa myös soveltaa yritysten alkupääoma ja riskirahoituksen korotuksia talouskriisin vaikutusten lieventämiseksi kuten tanskassa on tehty

työ ja palkkaehtojen sekä vero ja sotumaksujen valvonta olisi pitänyt laittaa ensin kuntoon ennen kuin ryhdytään purkamaan työvoiman saatavuusharkintaa

arvoisa puhemies

tänä päivänä on kuultu lukuisia puheenvuoroja siitä kuinka hyvin hallitus on nyt sitten lapsiperheiden asioita ollut hoitamassa ja hoitaa ensi vuonna